haluan sanoa että meillä on suuria ongelmia nyt sen suhteen että säteilyturvakeskuksen rahoitusta on leikattu oikein voimakkaasti mutta tehtäviä ei ole leikattu

säteilyturvakeskuksella on juuri tällä viikolla yt neuvottelut joissa sitten joudutaan irtisanomaan toistakymmentä henkeä ja kuitenkin pitäisi pystyä asiantuntevasti valvomaan ja opastamaan ja niin edelleen

nyt jos tätä perusrahoitusta ei saada niin silloin minusta ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin että maksullisen toiminnan maksuihin otetaan mukaan jonkin verran katetta niin että sen katteen avulla voidaan ylläpitää myös sitä osaamista jota se maksullinen toiminta edellyttää

näinhän jokainen konsulttiyhtiökin tekisi eihän se voi pelkillä marginaalikustannuksilla mitään tehdä

mutta minusta tällä hallituskaudella tehdyt säteilyturvakeskuksen määrärahojen leikkaukset ovat olleet erittäin perusteettomia ja ne vaarantavat koko tämän järjestön toimintaa ja myös ydinturvallisuutta

arvoisa puhemies

minusta on jonkin verran ongelmallista jos kansanedustaja jonka tehtävä on säätää lakeja puheenvuorossaan ryhtyy perustelemaan minkä takia kansalaisten on syytä ottaa laki ikään kuin omiin käsiinsä

minusta täytyy myöntää että joskus kansalaisaktivismissa joudutaan tämmöiseenkin turvautumaan ja olen sitä tehnyt joskus minäkin mutta silloin se on syytä tehdä niin kuin päivänvalossa ja omalla naamalla ja julkisesti eikä pimeydessä ja salaa

minusta tämä on oikeudenmukainen sen takia että on aivan väärin että ihmiset joutuvat ikään kuin maksamaan muille kunnille siitä että heidän asumisensa on kallista

edustaja kalliorinteen puheenvuorosta on hyvä jatkaa sen takia että tuo juuri on se ongelma ja se oli se asia mitä tässä kuntauudistuksessa ryhdyttiin tekemään

toiseksi on aivan epäloogista että esimerkiksi helsingin kaupunki joka omistaa suuren osan maata ja saa siitä paljon kiinteistöveroa korkeampaa vuokratuottoa ei joudu tästä maksamaan mitään tasausta mutta jos se myisi sen muille sen jälkeen se olisi kiinteistöveron piirissä ja siitä jouduttaisiin maksamaan tasausta

eheyttämään kaupunkiseutuja sillä tavalla että tämä sosiaalinen eriytymiskehitys saadaan pysäytetyksi ja myös poistetuksi ne mekanismit jotka sitä ruokkivat

joko tehdä laajoja kuntaliitoksia kaupunkiseuduilla tai sitten poistaa ne mekanismit jotka edesauttavat tätä

ja minusta on ollut aivan epäoikeudenmukaista että kesämökkikunnat eivät ole hyötyneet näistä kesämökeistä mitään koska ne ovat kaikki sen tasausrajan alapuolella

päinvastoin puolet niistä ne joiden veroprosentti on alle maan keskiarvon tässä kiinteistöverossa ovat kärsineet siitä että niillä on kiinteistöveropohjaa tässä

jos näin tehtäisiin niin kaupunkiseudut menestyisivät meillä paljon paremmin kun ryhdyttäisiin enemmän miettimään mitä me voimme tehdä hyvää yhdessä sen sijaan että mietitään miten me pystymme ikään kuin varastamaan naapureilta

olen hyvin samaa mieltä kuin edellinen puhuja että jos meillä on julkisen sektorin säästöt edessä niin on täysin mahdotonta ajatella että ne eivät koskisi kuntia jotka ovat kuitenkin ikään kuin se varsinainen julkinen sektori täällä

mutta mitä tulee tähän valitukseen kiinteistöveron poistamisesta tasoituksen piiristä niin minusta on aivan oikein että ne kunnat joilla on paljon kesämökkejä saavat nyt itselleen ne tulot kesämökeistä

minä ymmärrän sen että me tasaamme sitä että joissakin kunnissa on varakkaampia ja joissakin vähemmän varakkaita ihmisiä mutta että sen takia että joissakin kunnissa on asuminen kallista pitää maksaa muille kunnille en ymmärrä ollenkaan

on tietysti ikävää ja tämä muutos on iso mutta on paljon loogisempaa että kiinteistövero ei ole tasauksessa kuin että se on tasauksessa

arvoisa puhemies

mutta siellä on lisätty toimia joilla on lisätty työn tarjontaa ja se on se mistä juhana vartiainen tuossa hieman epäonnistuneessa sitaatissaan yritti sanoa

sen takia tähän suuntaan suurin piirtein pitäisi meilläkin mennä

kysyisin kun nyt pitää kysyä muiltakin kuin sasilta voitaisiinko meillä harkita aika semmoisia voimaperäisiä samansuuntaisia toimia kuin ruotsissa jotka lisäävät työn tarjontaa vaikka totta kai se merkitsee myös joitakin ikäviä asioita

helsingin kaupunki ainakaan ei ole myynyt yhtään vuokra asuntoa vapaille markkinoille vaikka ne ovat vapautuneet enkä ymmärrä miksi me rakentaisimme niitä ikään kuin vähäksi aikaa ja sitten panisimme lihoiksi

en kyllä pysty ymmärtämään miten siellä missä kiinteistöjen arvot ovat nousseet aivan huikean suuriksi ikään kuin vältyttäisiin tältä ja sitten muuttotappioalueilla joilla ne ovat hyvin halpoja tämä olisi jotenkin niihin kohdistuva

ne eivät tarvitse siihen mitään välikäsiä

se että kunnat eivät rakenna johtuu siitä että kukaan ei halua sitä tehdä sen takia että kuntien välinen kilpailu jossa pyritään välttämään sairaita ja köyhiä johtaa tämmöiseen epäsosiaalisuuteen

minusta perussuomalaiset jotka eivät halua tätäkään rahaa kunnille voisivat sitten kertoa mitä he sieltä kunnista sitten menoja vastaavasti vähentävät

sen takia toivoisin asuntoministeriltä aika voimakkaita toimia kuntia vastaan että ne paukutetaan kaikki tässä tekemään jotakin sen takia että vapaaehtoisesti tämä ei näytä syntyvän ja sitten kunnon sanktiot päälle

sinänsä kiinteistövero ei nosta asumisen hintaa kuin juuri niiden osalta jotka sillä hetkellä omistavat sen asunnon koska se vastaavasti alentaa niitten kiinteistöjen myyntihintaa

on hyvä että talouspolitiikassa ikään kuin lähdetään uudistamaan hyvinvointiyhteiskuntaa työn tarjontaa lisäämällä

voisi kysyä että eu haluaako tämä oikein tiedä osuuko onko tälle potentiaaliselle asukkaalle parempi se ettei ole asuntoa eikä parkkipaikkaa sen sijaan että olisi asunto mutta ei parkkipaikkaa

sitten on tämä köyhä vanhus isolla tontilla

sen takia seuraava vaihtoehto on antaa tämä kiinteistövero lainaksi ja ne perilliset jotka eivät halua sitä rakennusoikeutta poistettavaksi sitten maksavat sen siitä perinnöstä myöhemmin

se tarkoittaa sitä että meidän pitää pystyä työllistämään myös sellaista joukkoa joka tällä hetkellä työnantajille ei ole ihan siinä niin kuin eturivissä ihmisiä joilla on aika huono koulutus ja sitten pitkäaikaistyöttömien joukossa ja rakenteellisen työttömyyden sisällä on pääasiassa huonosti koulutettuja ihmisiä ja hyvin paljon sellaisia ihmisiä joilla on joitakin puutteita terveydentilassaan

arvoisa puhemies

meidän nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä on merkittävä lähinnä itä suomea syrjivä piirre koska ei johdu mitenkään pelkästään kuntien ennalta ehkäisevästä toiminnasta että ihmiset elävät länsi suomessa ja rannikkoseudulla pitempään kuin itä suomessa

tämä asuntotilanne on vaikein täällä pääkaupunkiseudulla ja täällä ongelmana ei kyllä ole mikään korkotuki tai muu semmoinen vaan se että asuntoja vain yksinkertaisesti on liian vähäsen

nyt kun näistä kertoimista painopiste selvästi vähenee ja sairastuvuuden vaikutus lisääntyy tämä on aluepoliittisesti erittäin perusteltua ja minusta itäsuomalaisten pitäisi hurrata yhtenä miehenä näin hyvän uudistuksen takia

kaikki järkevästi kaavoitetut tontit kyllä rakennetaan

ongelmana on aika paljon se että tarvittaisiin liikenneyhteyksiä ja ne ovat taas pitkälti valtion vastuulla ja se hidastaa tätä toimintaa nyt hyvin paljon

sen takia olisi oikeastaan paljon tärkeämpää saada tänne etupainotteisesti joukkoliikennerahoja koska tiiviiseen kaupunkirakenteeseen vain ei voi rakentaa ilman liikenneyhteyksiä lisää

ensin on pakko kommentoida edustaja sasin puheenvuoroa

eli tässä jakamaton voitto vähenee sen verotus vähenee ja ulkomaille maksettavan voiton verotus tietysti vähenee myös

hänen väitteensä vihreistä oli kyllä aikamoinen limbo ja hän tietää sen kyllä itsekin

mutta arvoisa puhemies minua jäi arveluttamaan tässä kehysriihessä se mitäs sitten tehtiin näille rakenteellisille uudistuksille erityisesti työn ja sosiaaliturvan yhteensovituksessa tai tehdäänkö sille jossakin vaiheessa jotain

on hyvä että meille tulee biotaloutta erityisesti uusiutuviin lähteisiin perustuvaa mutta erittäin paljon syntyy myös kaupunkimaisia työpaikkoja

arvoisa puhemies

minäkin olen välillä ajatellut että olisi hyvä ottaa oppositio mukaan näihin keskusteluihin mutta kun kuuntelee näitä puheenvuoroja täällä niin en ole siitä nyt niin varma enää

mutta kun tässä on oltu huolissaan näitten henkilöyhtiöitten verotuksesta niin sitä huolta kannattaa miettiä myös toisinpäin koska nämä yhtiöt nyt varmaan kaikki muutetaan osakeyhtiöiksi

meillä on suuria ongelmia kaupunkiseuduilla ei ainoastaan kunnallisten palvelujen järjestämisestä vaan nimenomaan yhdyskuntarakenteen järjestämisestä ja segregaatiosta ja muusta sellaisesta ja se vaatii joitakin toimenpiteitä

ja jos ja turkka ja ja nyt jos ajatellaan esimerkiksi pientä yhden hengen asianajotoimistoa joka tähänkin asti on ollut osakeyhtiönä se on voinut maksaa pienen siivun itselleen osinkoa hyvin vähän verotettuna ja loput on kannattanut maksaa palkkana tai vaikka maksaisi osinkona sitten se verotetaan ansiotulona

kyllä minä uskoisin että myös siellä keskustassa kannattaisi miettiä mitä kaupunkiseuduille tapahtuu jos jalka on jakanut matti kurikka e ne jakautuvat rikkaitten lähiökuntiin ja köyhien lähiökuntiin sen sijaan että muodostettaisiin eheitä yhdyskuntia

hän on periaatteessa oikeassa siinä että euroopan talousvaikeudet johtuvat paljon erilaisista rakennevioista

niihin voi vastata joko sillä tavalla että euro hajotetaan minkä hinta on aivan järkyttävän iso tai sitten niihin voi vastata sillä tavalla että näitä pelisääntöjä muutetaan

tämä meni valiokunnassa yksimielisesti koska tämän lain säätäminen oli välttämätöntä sen verokilpailun takia joka muuten siirtää kaikki alukset jonkun toisen lipun alle

soini on vastustanut kaikkia esityksiä näitten pelisääntöjen parantamisesta jolloin hänen vastauksensa voi olla vain euron hajoaminen tosiasiassa

ei hän ole tässä mitenkään ainoa kyllä on esimerkiksi sosialidemokraattien puolesta ollut samanlaista eurovastaisuutta joka estää tätä rakennevikojen korjaamista

tämähän tarkoittaa sitä että merenkulusta tulee verovapaa elinkeino ja verovapaus yhdelle elinkeinolle aina tarkoittaa että muut elinkeinot maksavat enemmän veroa

sitten täytyy sanoa että tämä varjovelkaantuminen on kyllä ihan hölmö ajatus

se että yksi elinkeino on veroton tarkoittaa että muut maksavat sitten vastaavasti enemmän veroja ja sitten se jonkin verran vääristää käyttäytymistä

pahin vääristymä meillä kuitenkin on se että autolauttojen mukana kulkeva tavaraliikenne on voimakkaasti subventoitua tämän alkoholiverohelpotuksen takia jossa itse asiassa ei ole mitään järkeä mutta se onkin sitten kokonaan toinen asia

jos eu haluaisi palauttaa tämän kuljetuselinkeinon veronalaiseksi kun sitä ei voi merellä verottaa niin sitten sitä voisi tietysti verottaa satamissa ja ikään kuin tasapainottaa tätä vääristymää vähän veroluonteisilla satamamaksuilla

toisaalta muuttotappioalueilla joidenkin kuntien väestörakenne on kääntymässä niin vanhusvoittoiseksi etteivät ne pysty pitkään huolehtimaan nykyisistä tehtävistään

mitä tulee tähän rikkiasiaan sehän tulee subventoimaan kotimaista tonnistoa erittäin voimakkaasti koska jossakin vaiheessa meillä on semmoinen tilanne että meillä on rikkipesurit suomalaisissa aluksissa ja kaiken maailman panamalaisissa aluksissa ei sitten ole jolloin kannattaisi nyt tässä vaiheessa käyttää siinä paljon enemmän

ulkopuolista puuttumista tarvitaan oikeastaan vain kun vaikeuksiin joutunut kunta haluaa liittyä vahvempaan naapuriinsa eikä tämä suostu ottamaan hakijaa vastaan

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä solukämppä tutut lakiehdotukset d ulkertusta toinen käsittely on päättynyt osia ja puukäsityöt suomalaisia aluksia

hallitusohjelmaa laadittaessa olimme yksimielisiä siitä että vakavimmat kuntarakenteen ongelmat ovat kasvavilla kaupunkiseuduilla mihin edellisessä puheenvuorossa minusta aika hyvin viitattiin

tällainen kilpailu on syytä lopettaa sillä osaoptimoinnin seurauksena on paitsi epäsosiaalista käyttäytymistä myös se että kaupunkiseutumme ovat kehittyneet vinoon

esimerkiksi täällä helsingin seudulla ihmisten liikuttamiseen paikasta toiseen tarvitaan kaksinkertainen määrä energiaa verrattuna vastaaviin eurooppalaisiin kaupunkeihin samalla kun palveluelinkeinot menestyvät hajanaisessa ja huonosti suunnitellussa yhdyskuntarakenteessa huonosti

jos me mietimme miten tästä päästään ikään kuin pitkällä ajalla eteenpäin niin meidän tulisi ehdottomasti vahvistaa veropohjaa euroopassa

arvoisa puhemies

helsingin seudulle suunnitellaan metropolihallintoa päättämään isoista asioista samalla kun peruskunnille jäävät tehtävät jotka eivät edellytä ylätason päätöksiä

päätösvallan järjestäminen ei yksin riitä on myös korjattava asukaspohjan erilaistumisesta aiheutuva eriarvoisuus johon edustaja kalliorinne minusta erittäin hyvin puuttui

ja sellainen pelottelu että suuren suuri

suurissa kunnes

arvoisa puhemies

se ei ratkea pelkästään hajasijoittamalla sosiaalista asuntotuotantoa sillä eivät kuntien väliset erot pelkästään sosiaalisesta asuntotuotannosta johdu

arvoisa puhemies

olen myös pettynyt siihen että tähän asti keskusta on myöntänyt että suurten kaupunkien ympäristössä on kuntien välistä eriarvoistumisongelmaa jolle on tehtävä jotakin mutta että näin vaalien lähestyessä väitetään ettei tämmöistä ongelmaa enää olekaan minusta on ikävää

vasta sen jälkeen kunnat kilvoittelevat keskenään reilusti palvelujen järjestämisestä ja vasta sen jälkeen niillä on todellista halua yhteistoiminnassa edistää seudun etua

niillä ongelmina ei ole palvelujen järjestäminen eikä väestön ikääntyminen vaan yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja sosiaalisen eriytymisen pysäyttäminen

mutta jos tehdään näin suuria kuntia se edellyttää kyllä hyvin radikaalia kunnanosahallintoa ja jopa joittenkin tehtävien isojenkin tehtäväryppäitten antamista kunnanosille

näin toimien kuntauudistus johtaa sosiaalisesti oikeudenmukaisiin menestyviin kaupunkiseutuihin joilla päätösvalta ihmistä lähellä olevista asioista säilyy ihmisten lähellä ja mikä tärkeintä näin toimien se on ylipäätänsä toteutettavissa

kaikilla kasvavilla kaupunkiseuduilla on menossa voimakas sisäinen muuttoliike joissa jotkut kunnat keräävät varakasta väestöä ja toisten osaksi tulee asuttaa vähävaraisia

onko tätä tarkoitus viitoittaa valtion tasolta keskitetysti vai onko tarkoitus että näissä mahdollisissa yhdistymissopimuksissa näistä asioista sovitaan tapauskohtaisesti

kiitos edellisen vuosikymmenen hyvän politiikan meillä ei ole ollut kiirettä lyhytnäköisiin rajuihin säästöihin jotka ovat esimerkiksi espanjassa tuoneet sosiaalista kurjuutta mutta eivät ole juurikaan tervehdyttäneet valtiontaloutta

meillä on velanottokykyä ja siten aikaa selvitä kriisistä tekemällä pitkävaikutteisia taloutta vahvistavia rakenteellisia uudistuksia

se on myös heikentänyt elinkeinopolitiikkaa kuntien keskittyessä anastamaan työpaikkoja naapureiltaan sen sijaan että pyrkisivät yksissä tuumin vahvistamaan koko alueen elinkeinoja

hyviä perusteluja voidaan esittää myös kuntaliitoksia vastaan